arvoisa puhemies

hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta on kannatettava

ympäristölupajärjestelmän keventäminen silloin kun ympäristövaikutukset ovat myös keveät on aivan perusteltua ja kehittäminen on todella tärkeää

luvitusten järjestäminen hallinnossa on vasta alussa

muun muassa maa ainesluvituksia tulisi tiiviimmin yhdistää ympäristölupiin ja ympäristöselvityksiin

arvoisa puhemies

käsiteltävänämme on kemikaalien luokitusta merkintöjä ja pakkaamista koskeva ey asetus

koska säädöksen kohteena on laaja joukko yrityksiä ja kemikaaliasioiden hoito vaatii erikoisasiantuntemusta on yritysten neuvontapalvelu todella tarpeellinen

kemikaalineuvonta vaatii tosiaan erikoisasiantuntemusta ja resurssitarpeita ei voida mitata yksinomaan pääluvun mukaan

myös ulkopuolisia palveluja voidaan aivan hyvin käyttää tällaisten ruuhkahuippujen purkamiseen eli tarvitaan ihan uudenlaista ajattelua ja myös erikoisasiantuntijuuden vaatimusten ratkaisemista valtionhallinnossa

arvoisa puhemies

suhtaudun avoimesti ja uteliaasti siihen mahdollisuuteen että ympäristö saisi kunnon otteen maa ja metsätalousministeriön hallinnonalasta ja niistä ohjauskeinoista joilla maataloutta ja metsätaloutta ohjataan ympäristön kannalta parempaan suuntaan

arvoisa puhemies

olen havainnut tiettyjä puutteita näissä kannustusjärjestelmissä ja yksi on riippuvuus tai riippumattomuus toimivasta johdosta

toisaalta olen huolestunut naisten ja miesten välisestä tasa arvosta valtion kannustusjärjestelmissä

arvoisa puhemies

pulliaiselle että tämä eun mainittu kemikaalivirasto on verottanut viranomaisresursseja suomessa

parhaat terävimmät päät ovat siirtyneet juuri viraston palvelukseen ja tällä tavalla resurssit ovat tavallaan heikentyneet näin laadunkin puolesta siellä viranomaispuolella

tähän itse asiaan pitää myös kiinnittää huomiota koulutuksessa eli tätä erikoisasiantuntijuutta liittyen kemikaali ee viranomaistehtäviin niin niin kemikaaliviranomaistehtäviin tullaan suomessa tulevaisuudessakin tarvitsemaan ja se on myös koulutuskysymys

arvoisa puhemies

kun yhteiskunta ympärillä muuttuu niin muutamme myös politiikan suuntaa

luovat alat ovat merkittävä työpaikkojen lähde helsingin seudulla

luovien alojen vahvistaminen on mielestäni erittäin tärkeä metropolipoliittinen toimenpide

kysyisinkin työministeri sinnemäeltä

mitä teillä on mielessä luovien alojen vahvistamiseksi nimenomaan metropolialueella

uusiutuvan energian lisäämisellä on myös mittavat työllisyysvaikutukset

miten paljon työpaikkoja nyt on syntymässä tämän paketin johdosta

arvoisa puhemies

ympäristöhallinto on todella haasteiden edessä myös sen vuoksi että alan hallinta vaatii erikoisosaamista ei siis pelkkiä päälukuja

kysyisinkin onko erikoisosaajien tulevaisuudessa mahdollista siirtyä eri hallinnonalojen välillä

arvoisa puhemies

ihmisen osuudesta ilmastonmuutokseen vallitsee laaja yhteisymmärrys

haaste on maailmanlaajuinen

sinivihreä hallitus on lähtenyt määrätietoisesti torjumaan ilmastonmuutosta ja toteuttamaan eun ilmastotavoitteita

jokaisen suomalaisen tulee myös omakohtaisesti tarkastella elintapojaan ja niiden vaikutusta ilmastoon

yleisen ilmastotietoisuuden lisäämisessä myös kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä

nyt käsittelyssä oleva strategia on alku suunnanmuutokseen

suomen erityispiirteitä ovat kylmä ilmasto pitkät välimatkat ja energiaintensiivinen teollisuus minkä vuoksi energia on meille erityisen tärkeä

haasteena on löytää keinot joilla samaan aikaan toteutetaan päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen turvataan energian saatavuus ja hinta sekä säilytetään hyvä ympäristön tila ja työllisyys

kokoomus on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjumiseen

mielestämme ilmastotavoitteet saavutetaan parhaiten järkivihreällä lähestymistavalla

ensisijaisesti on otettava huomioon päästöjen vähentäminen ja ilmastotoimien kustannustehokkuus

energian hinta tullee nousemaan joka tapauksessa mutta olisi vastuutonta antaa energian hinnan kivuta miten korkealle vain kuluttajan kukkarosta ja kilpailukyvystä välittämättä

kokoomuksen tavoitteena on siis päästöttömyyden lisäksi taata kohtuullinen energian hinta kuluttajalle ja teollisuudelle

heikkenevän talouden oloissa ilmastotavoitteet on sovitettava yhteen työllisyyden ylläpitämisen kanssa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

energiatehokkuutta saadaan aikaan yhdyskuntarakenteiden uudistamisella

eheä yhdyskuntarakenne mahdollistaa viihtyisän ja vihreän ympäristön samalla kun liikkuminen ja asuminen säästävät energiaa ja ohjaavat asukkaita luontevasti ympäristöystävällisiin ratkaisuihin

miten hyväksyttävänä pidätte turpeen kytkeytymistä uusiutuvan pakettiin tällä tavalla ja toisekseen mitä muita suunnitelmia hallituksella on turpeen osalta

arvoisa puhemies

muita kokoomuksen kannattamia energiatehokkuutta parantavia toimia ovat muun muassa vähäpäästöisten autojen käyttöönoton edistäminen ja joukkoliikenteen kehittäminen

ykn ilmastoneuvottelujen tuloksena suomelle saattaa tulla uusia velvoitteita osallistua ilmastotalkoiden rahoittamiseen globaalisti

kysyisinkin ministeri lehtomäeltä millaisia budjettivaikutuksia kansainvälisten neuvottelujen tuloksella voi olla suomen budjettiin ja mikä hallinnonala voisi lähinnä tulla silloin maksajaksi

huomattavaa energiansäästöä saisimme myös hyödyntämällä vesistöihin johdettavia lämpimiä vesiä kaukolämpönä

tämä toimenpide parantaisi myös itämeren tilaa

arvoisa puhemies

uusiutuvan energian edistäminen voi olla suomessa myös työllisyys ja aluepoliittisesti perusteltua sillä esimerkiksi puuperäisen energian tuotanto luo uusia mahdollisuuksia erityisesti keski itä ja pohjois suomessa

myös suomen suuret turvevarat auttavat omavaraisuuden vahvistamisessa

uusiutuvan energian mittava lisääminen on perusteltua päästövähennysten omavaraisuuden ja työllisyyden näkökulmasta

se aiheuttaa kuitenkin myös ympäristövaikutuksia

kokoomuksen eduskuntaryhmä korostaa että esimerkiksi metsien lisääntyvä energiakäyttö voidaan toteuttaa vain siten että kestävä kehitys ja metsien rooli hiilinieluna eivät vaarannu

kokoomuksen eduskuntaryhmä huomauttaa että kansantalouden kannalta on ehdottoman tärkeää että suunniteltujen toimien kustannustehokkuus selvitetään ja toimet toteutetaan tehokkuusjärjestyksessä

ensin otetaan käyttöön markkinaehtoisesti kannattavin energia kuten vesivoiman tehonkorotukset puun tarkempi käyttö lämpöpumput sekä jätteiden energiasisällön hyödyntäminen

kokoomus korostaa että tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset on otettava tarkkaan huomioon jotta hyvää asiaa ei pilata voimaloiden taitamattomalla sijoittamisella esimerkiksi linnuston vahingoksi tai merkittävien maisema ja meluhaittojen takia

ohjauskeinojen kuten investointitukien ja syöttötariffien tulee palvella sekä ilmastoa että taloutta

näin porkkanoiden avulla edetään energiatehokkaampaan suuntaan siten että kuluttajalla on vapaus punnita omia valintojaan ja ilmaston kannalta parempia vaihtoehtoja kannattaa valita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kokoomus on strategiatyön ajan korostanut että elinkeinoelämän tarpeet ja siten työpaikkojen säilyminen tulee huomioida sähkönsaannin osalta myös tulevaisuudessa

olen useissa yhteyksissä itse ollut suomen ulkopuolella kansainvälisissä kokouksissa ja kuullut siellä mikä olisi parasta elvytystointa ja parasta työllisyyden vahvistamista

suomi on tehnyt juuri niitä toimenpiteitä kokoomuksen johdolla joita ovat muutkin maat länsi euroopassa parhaana pitäneet

sähkönkulutuksen rajoittamista ei siis tule pitää itsetarkoituksena vaan nimenomaan päästötön tuotanto on tavoitteena

arvoisa puhemies

me haluamme vahvistaa työllisyyttä nimenomaan yritystoiminnan kautta emmekä niinkään kasvattamalla giro kratiaa ja nyt kyse

suomessa sähköä on mahdollista tuottaa päästöttömästi uusiutuvalla energialla ja ydinvoimalla jolloin energiankäyttö suuntautuu fossiilisista polttoaineista päästöttömään sähköön

on kyllä pakko sanoa että ei tästä nyt kauneuspisteitä kokonaisuudessaan tule tämän asetuksen käsittelystä

perustuslakivaliokunta otti mielestäni turhan suuren kannan siinä että täällä nopeassa ajassa pitäisi tehdä ympäristövaatimusten vähennyksiä valiokunnassa

byrokratiaa

teknologian kehittyessä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi voi osin ratkaista kivihiilen käyttöön liittyviä ongelmia

se tekee pienellä kuulemisella tuosta noin vaan ympäristövaatimusten vähennyksiä

hallituksen on tärkeää tukea toimillaan näiden tee se että se ei siedä sckokeiluhankkeiden emännistä surmista ccs kokeiluhankkeiden toteuttamista suomessa

me olemme kantaneet koko ajan huolta siitä että näiden muutosten vaikutukset ympäristöön tulevat nyt selkokielellä kirjoitettua ja meillä on ollut todella vaikeuksia saada ympäristöministeriöstä ja ympäristöministeriltä kantaa tämän valiokuntaprosessin aikana

arvoisa puhemies

toimenpiteet on toteutettava järkivihreästi

ei tule kauneuspisteitä se on pakko myöntää

tämä ilmasto ja energiastrategia on hyvin kokoomuslainen ja tuo työtä ja hyvinvointia suomelle

arvoisa puhemies

minun on vielä aivan pakko ihmetellä sitä miten näin epäselvää lainsäädäntöä voidaan pitää jollain tavalla hienona ja onnistuneena

ei sellainen lainsäädäntö ole hyvä johon tarvitaan valtava neuvontakoneisto että kansalainen ymmärtää koskeeko se häntä vai eikö

arvoisa puhemies

nyt tämän aloitteen tarkoituksena on korottaa kunnallisille kaatopaikoille sijoitettaviin jätteisiin kohdistuvaa jäteveroa ja sitten toisaalta laajentaa jäteverovelvollisuutta koskemaan myös yksityisiä kaatopaikkoja

aloitteella torjutaan ilmastonmuutosta asettamalla kaatopaikalle sijoitettavalle biojätteelle kaikkein korkein vero ja sitten toisaalta kannustamalla kaatopaikkakaasun hyödyntämiseen antamalla verovähennysoikeus myös kaatopaikalta kerätystä ja hyödynnettävästä kaasusta

yksityisten kaatopaikkojen inaktiivisen jätteen jätevero asetetaan kunnallisten kaatopaikkojen jäteveroa alhaisemmalle tasolle lukuun ottamatta ilmastonmuutosta pahentavaa biojätettä

jäteveron ulkopuolelle jää jäte jota hyödynnetään ympäristövaatimuksiin perustuvien suunnitelmien mukaisesti kaatopaikan rakenteessa ja rakennelmissa

tällä lakialoitteella parannetaan jäteveron ympäristöpoliittista ohjaavuutta

tällä hetkellähän jätevero on ainoastaan kunnallisilla kaatopaikoilla ja koko yksityinen sektori on jäteveron ulkopuolella

myös taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö oecd viime keväänä tekemässään arvioinnissa suositteli suomelle nimenomaan yksityisten kaatopaikkojen jäteveron laatimista sellaista veroa kun ei tällä hetkellä ollenkaan ole ja näitä jätteitä tulee todella paljon ja ne ovat verosta vapaina

siksi tämä on erittäin tärkeä aloite ja vie suomea kohti kierrätystaloutta ja kohti materiaalitehokkaampaa taloutta

verottomia jätteitä ovat olleet siistausjäte rikinpoistojäte ja lentotuhka ja tämä verottomuus nyt poistettaisiin se ei enää ole ajankohtainen

sillä luodaan uusia työpaikkoja kierrätysaloille ja sillä vaikutetaan myös biojätteen osalta ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin

kun tästä hallituksen esityksestä valiokunnassa poikettiin niin saimme lausunnon ympäristöministeriöstä

tämä oli se laaja kuuleminen mikä on nyt edustajien mielestä perusteellinen kun tässä ympäristövaatimuksia kevennetään

se biojäte siirtyy kaatopaikoilta näin ollen käsittelyyn kun sillä on korkeampi jätevero kuin muulla jätteellä

tämä vero kohdentuu kuntalaisiin ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin hivenen korottaen niitten kustannuksia mutta kaikkein suurin vaikutus tällä on kyllä sitten yksityisiin kaatopaikkoihin ja teollisuustoimintaan ja siellä nimenomaan kaivannaistoimintaan

minun mielestäni kahden asiantuntijan kuuleminen ei ole kyllä mikään laaja kuuleminen kun ympäristönsuojelun tasoa alennetaan

tämä on siinäkin mielessä erittäin järkevää että kun kaivannaistoiminnasta tulee nyt erittäin paljon sitä sivukiveä ja meillä kun ei uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä veroteta niin tämä olisi todella oiva keino nyt sitten saada suomen valtiolle jotain siitä että kaivannaistoimintaa harjoitetaan

isi mitä esitä kaivannaistoimintaaretetaan ja sitähän materiaalia ei enää sitten takaisin sinne maaperään voi laittaa ei tää että se on se on sitten menetetty uusiutumaton luonnonvara

no sitten jätehuollossa on sen tyyppisiä ongelmia että saman tyyppisiä jätteitä kohdellaan eri tavalla erityyppisillä kaatopaikoilla tällä hetkellä

tässä on tällaisia kilpailuoikeudellisia ongelmia ja lepäämään jätetty vee laki viro tämä jäteverolakialoite sitten parantaa tätä asiaa eli kilpailuoikeudelliset vaikutukset ovat siinä mielessä erittäin myönteiset

tämä ei vielä ole mikään ääriesitys

näitä laskelmia kun tein niin silloin yhtenä vaihtoehtona oli jopa se että puoli miljardia voitaisiin kerätä näistä teollisuuden kaatopaikoista jos jätevero asetettaisiin samalle tasolle kuin on tällä hetkellä kunnallisten kaatopaikkojen vero

eli pidän tätä jäteverolakialoitettani hyvin maltillisena ja siinä mielessä toteuttamiskelpoisena ja toivon että nyt sitten tämän asian valmistelussa valtiovarainministeriössä voitaisiin nämä hienoudet joita tähän aloitteeseen on suunniteltu hyödyntää